tässä suhteessa meidän kyllä kannattaisi ihan miettiä tätä meidän asennettamme suomessa että pitäisikö kaikin keinoin pyrkiä kuntouttamaan ihmisiä niin että ei poistuta työelämästä

nimittäin media ala muuttuu hyvin nopeasti ja koko toimintaympäristö globalisoituu

tähän liittyy myös muun muassa se että jos meidän työtapaturman tai ammattitaudin sattuessa pitäisi saada kuntoutusta niin sitä ei voi saada asuinmaassaan vaan sitä voi saada pelkästään siinä maassa missä työskentelee

jos me katsomme televisio ohjelmia siellä on valtava määrä ulkomaisia formaatteja joita toteutetaan eri maissa maailmalla plus sen lisäksi myöskin suuret mediakonsernit tulevat markkinoille

tämmöisillä yksinkertaisilla toimilla voidaan pitää huolta siitä että jos sitä voi saada asuinmaassaan niin se kuntoutus voi tapahtua tehokkaammin ja työntekijä on myöskin halukkaampi menemään siihen kuntoutukseen

tosin täytyy kysyä kuten tässä raportissa kysytään että kun nyt on aika paljon eriä jotka jäävät kehyksen ulkopuolelle niin pitäisikö meillä olla joku toinen kehyssääntö jossa sitten ovat mukana kaikki menot joita myöskin tarkkaillaan jossain määrin tehokkaammin

rupert murdoch on useimmilla markkinoilla ja on hyvin mahdollista että yhtiöt liittoutuvat ja voi sanoa että niitten johto on varsin pitkälti kansainvälistä

tietysti eussahan on tutkintojen tunnustaminen mutta myöskin ammatillisten tutkintojen osalta ainakin pohjoismaitten kesken pitäisi katsoa että jos on ammatillinen tutkinto niin se kelpaa muissa pohjoismaissa tai jos se ei kelpaa niin kohtuullisella pienellä lisäkoulutuksella ja täydentämällä tiettyjä esimerkiksi paikalliseen lainsäädäntöön liittyviä tietoja voidaan saada tietty ammatillinen pätevyys

tässä suhteessa täytyy sanoa kun ajatellaan korkeimman hallinto oikeuden päätöstä että se osittain perustui siihen että verottajakin oli ottanut sen tulkinnan että menetellään normaalilla tavalla ja tätä työtuloa kohdellaan osinkotulona

myöskin on selvää että uusia palvelualustoja otetaan käyttöön ja tässä suhteessa laajakaistanen internet on tullut hyvin nopeasti

mitä tulee sitten tähän korjaamiseen niin kyllä tilanne on se että tältä osin ministeri katainen antoi selkeät ohjeet että epäkohta pitää korjata

asiakaskunta katsoo ohjelmia eri aikoina ja on hyvin todennäköistä että suora jatkuva television katsominen vähenee ja ohjelmia tullaan huomattavasti enemmän tilaamaan katsomaan sitä mitä nimenomaan halutaan

mutta näitä uudelleenkohdentamisen pelisääntöjä pitäisi kyllä ehdottomasti kehittää niin että aidosti etsitään niitä säästöjä ja vertaillaan niitä joihinkin toisiin hankkeisiin ja katsotaan kuinka voidaan nuo resurssit käyttää tehokkaammin ja paremmin

sen jälkeen vmstä tuli esitys tältä osin

puhemies

lopuksi vielä haluan todeta sen että täällä on kolme asiaa kestävyysvajeen osalta jotka vtv nostaa esille ja ne ovat työurien pidentäminen julkisten palvelujen tuotannon kustannustehokkuuden kasvattaminen ja kilpailun lisääminen

puhutaan heimoistumisesta eli on erilaisia katsojaryhmiä joilla on omia erityisiä tarpeitaan ja tässä suhteessa asiakaslähtöisyys tulee olemaan erittäin suuri haaste

se huoli on oikeutettu

voi sanoa että ympäristö ja turvallisuustekijät eivät voi vaikuttaa sillä tavalla että jonkin rappusen korkeuden pitää olla yksi sentti enemmän tai vähemmän jos

mutta se vaihtoehto

se onkin hyvä kysymys

ja ihan täytyy sanoa

rahoitus

keskustelu on nyt tärväytynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan jolle muut valiokunnat voivat antaa lausunnon viimeistään jossakin toisessa pohjoismaassa

sitten tietysti olemme hyvin pitkään keskustelleet mediamaailmassa viestinnän ansaintalogiikasta ja siitä että internetissä palvelut ovat hyvin kattavasti ilmaiseksi saatavina ja tietysti jos tämä kehitys jatkuu niin se uhkaa kyllä media alaa ei niinkään sähköistä viestintää mutta printtimediaa ja tässä suhteessa on erittäin tärkeätä että tätä ansaintalogiikkaa kyetään kehittämään

mitä tulee sitten loppupäähän niin tärkeätä on että eläkeikää nostetaan koska se olennaisesti vaikuttaa kestävyysvajeeseen ja vaikuttaa siihen kuinka paljon säästötoimia tarvitaan

sitten kun mietitään mikä olisi ollut oikea tapa korjata tämä niin täytyy kyllä ihan kysyä onko tämmöinen joustavuus perusteltua osakeyhtiölaissa

nyt meille tulee aika erikoinen järjestelmä

jos ajatellaan tässä ympäristössä mitkä yleisradion julkisen palvelun painopisteet tulevina vuosina ovat niin täytyy sanoa että olennaista on sisältö se mitä tuotetaan ja sisältö myöskin uusilla jakeluteillä ja olennaista on se että sisällön pitää olla suomalaista

kun te vaaditte työnteon verotuksen kiristämistä kun nyt tehdään näin että verotus ei kiristy eikä kevene paitsi pienituloisilla kevenee niin te vaarannatte ne neuvottelut joita työmarkkinoilla tällä hetkellä käydään vastuullisesta sopimuksesta

miettikää sitä

arvoisa puhemies

täytyy vielä sitten sanoa että tietysti perusongelma on se että pääverokanta ja työtulosta maksettava verokanta ovat erilaisia

täällä pääministerin puheenvuoron jälkeen käydyssä debattikeskustelussa tuli hyvin keskeisesti esille kysymys tulonjakovaikutuksista niissä veromuutoksissa joita hallituksen on tarkoitus antaa eduskunnalle kahden viikon kuluttua

täytyy sanoa että tämä on erittäin olennainen ja tärkeä kysymys mutta täytyy sanoa että se näkökulma joka keskustelussa tuotiin ei ollut kokonaiskuva tilanteesta

oikeastaan pitäisi tietysti suosia vähäalkoholisia juomia mutta suuret volyymit ovat siellä oluessa ja viinissä ja niitten juomisessa

mutta selvää on se että jatkossa joudutaan miettimään on demand toimintaa tilaajapohjaista toimintaa ja myöskin sitten sitä miten olemme sosiaalisessa mediassa

tietysti joskus voitaisiin miettiä sitä että tämä vero olisi kaiken kaikkiaan aika tarkkaan suhteessa alkoholiprosentteihin juomassa ja että olisi tämmöinen johdonmukainen selkeä käyrä jonka mukaisesti tuo verotus tapahtuisi

ensinnäkin mitä tulee tulonjakoon suomessa niin tietysti täytyy verrata suomen olosuhteita muiden maailman maiden olosuhteisiin ja tässä suhteessa voidaan sanoa että tänä päivänä joka tapauksessa suomi kuuluu niihin maihin maailmassa joissa tulonjako on yksi tasaisimmista

on hyvä että täällä on laaja yhteisymmärrys ryhmäpuheenvuoroissa sanktioista ja toivon että ryhmät eivät tässä suhteessa aja kaksilla raiteilla vaan tukevat määrätietoisesti hallituksen linjaa

ihmiset ovat youtubessa ja erilaisissa omissa yhteisöissään ja on erittäin tärkeätä että on viestintää myöskin yleisradion osalta ja että hyvää asiapohjaista viestintää pääsee myöskin näihin ympäristöihin

mutta kyllä se kauneusvirhe on mihinkä edustaja soini viittasi nämä sotilassopimukset aseitten toimitussopimukset varsinkin ranskan osalta jotka on tehty aikaisemminkin niihinkin kyllä pitäisi kohdistaa sanktiot

mutta kaiken kaikkiaan olennaista on se että sisältöjen mitä tuotetaan pitää olla mielenkiintoisia ja olla avoimesti saatavissa

sitten toinen kysymys on se millä tavalla tulonjako kehittyy

sitä ei voida mitata pelkästään verotuksen näkökulmasta vaan siinä täytyy ottaa huomioon sekä verotus että sosiaaliset tulonsiirrot ja myöskin palvelut oikeastaan pitäisi ottaa huomioon koska niillä on olennainen merkitys siinä suhteessa millä tavalla ihmiset tulevat toimeen tässä yhteiskunnassa

mitä tulee sitten vielä yleisradion tuotantoon niin tältä osin täytyy sanoa että nimenomaan kotimaisuusasteessa yleisradio menestyy erittäin hyvin

on kiistelty siitä kuinka luotettavia nämä selvitykset ovat mutta kun tehdään samalla metodilla vuodesta toiseen niin jos se suunta muuttuu niin kyllä sillä ainakin tietty indikaatioarvo kaiken kaikkiaan on

oikeastaan korkeimmalla hallinto oikeudella olisi ollut valmius noudattaa tervettä järkeä ja todeta että tämähän ei voi olla osinkoa vaan sen pitää olla palkkaa

kuitenkin täytyy sanoa että kun tämmöinen korotus jälleen tehdään virokin korottaa alkoholiveroa mikä jonkin verran helpottaa meidän tilannettamme kaiken kaikkiaan meidän täytyy kyllä jatkuvasti seurata harmaata kauppaa ja tuontia matkustajatuontia ja laitonta tuontia suomeen

mutta kun verohallinto oli ottanut semmoisen käytännön että menetellään lain kirjaimen mukaisesti niin silloin katsottiin että verovelvollisen suojelun nimissä on noudatettava lain kirjainta

heinäluoman on syytä tietää se että lipposen heinäluoman aikana ja sosialidemokraattien ollessa hallituksessa suomessa tulonjako kääntyi epätasaisemmaksi

oli churchillin ja chamberlainin linjat ja jos tehdään liian vähän liian myöhään niin kuin chamberlain niin se johtaa erittäin vaaralliseen tilanteeseen jossa menestys johtaa siihen että ruokahalu kasvaa ja sen loppu on erittäin huono

kyllä meidän pitäisi lähteä siitä että kun lainsäädäntö hyväksytään kustannukset arvioidaan oikein ja toteutetaan sitten myöskin se mikä on välttämätöntä toteuttaa lainsäädännön puitteissa

tietysti jos se lähtee nopeasti nousemaan silloin meidän täytyy miettiä mikä se oikea verotaso on mutta lähtökohtana mielestäni poliittisesti pitäisi olla se että otetaan niin paljon alkoholiveroa kuin se vain on mahdollista niin että sitä myös

oikeastaan julkisen palvelun yhtiöt vain pelkästään islannissa irlannissa sloveniassa ja itävallassa tuottavat aavistuksen verran enemmän kotimaista tuotantoa eli tässä suhteessa yle profiloituu kaikista yhtiöistä erittäin hyvin nimenomaan tällä kotimaisuusasteella

heinäluoma täällä puhuu tulonjaon tasaisuudesta mutta voi sanoa että hänen omat toimenpiteensä eivät kovasti puolla sitä että sosialidemokraatit käytännössä olisivat tällaista politiikkaa harjoittaneet

yleiskeskusteluun pää yltä yksityiskohtaisen käsittelyn eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaan sitä lakiehdotukseen se siitä myöskin kertyy tuottoa

on selvää kun katsotaan ylen tulevaisuutta niin tekniikan osuus vähenee ja tekniikkaa hoidetaan aika pitkälti muualla ja nimenomaan se sisällön tuottaminen on se ylen varsinainen tehtävä

sitten kun ehkä talous supistuu jonkin verran niitten johdosta pitäisi elvytyspanostus antaa että päästään niissä uusien resurssien kohdentamisissa kasvuun

tässä suhteessa täytyy sanoa että kun katsotaan kokonaisuutta niin tämän hallituksen rekordi mitä tulee tulonjakoon ei ole lainkaan huono vaan on juuri se mitä demarit ovat vaatineet

olennaista on se että ei voida ottaa vain yhtä veromuotoa arvioida sen vaikutuksia siitä voidaan saada tietyntyyppisiä tuloksia vaan pitää katsoa kehitys tietyllä aikajaksolla ottaen todellakin koko yhteiskunnan sekä verotus että sosiaaliset tulonsiirrot ja palvelut kaiken kaikkiaan huomioon

ensinnäkin voidaan sanoa että talous on politiikkaa mutta me näemme kreikassa että talous on politiikkaa mutta sen seuraukset eivät ole aina vastuullisia

täytyy sanoa että hallintoneuvosto mielestäni kykenee tämän tehtävän varsin hyvin suorittamaan ja jos me katsomme eurooppalaisia sääntöjä niin on täysin selvää että hallintoneuvosto voi tämän tehtävän myöskin suorittaa

no nyt ihan näitä summia niillä mittareilla kuin näitä lievennyksiä nyt on tehty tähän energiaveroon ei saada kerättyä mutta kaiken kaikkiaan pelkistettynä voi sanoa että teollisuus maksaa jatkossa energiaverotuksen kautta aikaisemman kelamaksun mikä on sillä tavalla oikein että ei veroteta suomalaista työtä vaan verotetaan ympäristöhaittoja aiheuttavaa toimintaa

tältä osin täytyy sanoa että kävin kuuntelemassa stiglitziä kun hän oli puhumassa täällä ja täytyy sanoa että he markkinoivat sitä että valtioitten pitää elvyttää

stiglitz sitä ei lainaa eikä hän löytänyt tietoa siitä kuka sitä rahaa lainaa niin että tältä osin täytyy sanoa että ne neuvot eivät ole välttämättä kauhean valideja tältä osin

microsoft kumppanuus on hyvä mutta kaiken kaikkiaan siinä mitä tähän asti on tehty pitää miettiä että laajennetaan sitä osaamisaluetta ei puhuta pelkästään puhelinten toimintajärjestelmistä vaan voidaan sanoa tietokoneitten koko ympäristön toimintajärjestelmistä

en usko että kokopäiväistä sihteeristöä tarvitaan mutta joitakin henkilöitä jotka päätyönään toimisivat joissakin muissa virastoissa esimerkiksi kilpailuvirastossa ja voisivat olla hallintoneuvoston käytettävissä ja sitten kun tulee valituksia siitä mitä yleisradio tekee niin tältä osin voitaisiin sitten hallintoneuvoston piirissä arvioida ollaanko rajojen sisäpuolella ja tehdä tältä osin perusteltuja päätöksiä

eli kuntalaiset maksavat kuntien aikaisemmin maksamat maksut ja voi sanoa että lähtökohta tältäkin osin on mielestäni varsin oikeudenmukainen koska tietysti kun kuntien maksuja on kevennetty se tarkoittaa sitä että kunnat voivat tarjota parempia palveluita kuntalaisille

herra puhemies

ja uskon kun meillä on hyvää osaavaa väkeä että nimenomaan lisäkoulutuksella voidaan pitää huolta siitä että se osaaminen säilyy oikealla tasolla ja että se on myöskin hyödyllistä näille henkilöille

olin esittelevä ministeri silloin kun päätettiin näistä siirtymäajoista uusien jäsenmaitten osalta ja täytyy sanoa että kyllä demareille tehtiin hyvin selväksi mitä ongelmia aiheutuu siitä jos palvelut sallitaan mutta työvoiman vapaata liikkuvuutta ei sallita